varapuhemies asuminen on myöskin opiskelijoiden perus oikeus ja tämä parantaa epäoikeudenmukaisuutta ja selkeyttää opintotuen tukijärjestelmä kaikkinensa ei enää puolison tulot vaikuta asumislisän saantiin ja tämän asumislisän piiriin hän tulee nyt sitten sellasia vuokralaisia joille tai tai sellasia etuuden saajien päivä tai käsininkaan ole olleet puolison tuloihin vedoten sahanneet että tätä asumislisään hyppäämään hallitus ja ne keniaskin eduskunta ja opiskelijoiden opintososiaalisten etuuksien parantamista ja toivon että tämä jatkuu yhtä hyvänä uskon että opiskelija ja niinistöltä opiskelijalta tulee edelleenkin hyviä ja rakentavia esityksiä seuraavienkin budjetteja ja talousarvioita ja lakipykäliä ajatellen edustajia

arvoisa puhemies hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta saa lämpimän kannatukseni on jo ainakin että puolison tulojen perusteella tehtävästä tarveharkinnasta luovuttaa tähän asti voimassa ollut käytäntö on ajanut monet nuoret taloudellisesti todella ahtaalle ei ole kohtuullista olettaa ettei kaikki pienituloinen henkilö elää tänään asuinkumppaninsa edes silloin kun pari elää suhteessa keskenään puhumattakaan tilanteesta josta yhdessä asuu kaksi kaverusta

useinhan nuoret jakavat asunnon nimenomaan selvittääkseen vuokrakuluista paremmin

tästä ei todellakaan pitäisi ketään rangaista

nyt ne ylittävät selvitykset asuinkumppaneiden välisen suhteen laadusta eivät kuulu nykyaikaan

olenkin todella iloinen tilanteeseen vihdoin saada muutos ja opiskelijoiden elämä tältä osin

uudistus vähentää myös asumisjärjestelyjen selvittämisestä aiheutuvaa hallinnollista työtä merkittävästi

mitä pidän erittäin positiivisena asiana

arvoisa puhemies muistutan kuitenkin että opiskelijoiden tilanteessa on tämän uudistuksen jälkeenkin vielä paljon parantamisen varaa

opintotuki ei tahdo riittää ainakaan pääkaupunkiseudulla elämiseen eikä opintolaina uskalleta ottaa varman tulevaisuuden vuoksi markkinat ja työttömyys pelottaa ja opiskelua ja vielä osa aikaisia töitä tehtäis

masennus on yliopisto opiskelijoilla huolestuttavan yleistä ja liittyneet ja ovien ja työelämän vaatimuksiin joita monien uskoo pysyvänsä täyttämään näiden ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan hallitukselta pikaisia toimenpiteitä edustaja pertti virtanen

arvoisa puhemies oppositiosta voi vähän kritiikkiäkin edustaa kari esittää ketään kun täältä minusta katsoen vasemmalta puolelta sivistysvaliokunnan jäsenet heinonen ja lauslahti edustajat kertoivat että kelalla on parempaakin tekemistä ja luopuneet tästä nytkin edustaja kertoi kun selvyyttä miten selitykset vitelee selvitellä sitä kuinka opiskelija k asuu levitä voisi mutta aivan piispoihin asti ehkä jopa eduskunnan arvovallan taholta että tässä maassa on todellakin parempaa ei kysytä mutta toisaalta synnyttää negatiivinen juttu kun meillä vähän aikaa sitten oli käyttö lapissa aletaan pika avioliittoja solmimaan vauhdillani tästähän tulee semmonen juttu että joku nyt kun opiskelijat että opiskelijaliikuntaan pohjoiseen hiihtokeskukseen menee täräyttää naimisiin ja sitten asuvat täällä halvemmalla alalla

nyt halvemmalla ja eettisten vaikuttavat aina saman tien nopeasti siippa että se saattaa tulla kymmenen piispa olekin huolestuttava piirre

tässä lainsäädännössä olemassa itsekin on koostamista sorto aikoinani koettuani olen tulee kaikin puolin sitä mieltä että olemme jälleen kerran todistamassa hallitukselta ihmeellistä hyvä olla itseään

arvoisa herra puhemies on syyttänyt tässä hallituksen esityksessä on sataseitsemäntoista onnitella hallitusta erityisesti sen vuoksi että täällä on tällainen tilaisuus on hyvin harvinaislaatuinen onnitella hyvästä esityksestään asumislisän myöntämisessä hän ehdotetaan luovutettavaksi puolison tulojen huomioonottamisesta eu on todella ilo että hallitus on pitkän tauon jälkeen tuonut positiivisen esityksen eduskunnalle jota on myös oppositio voi

vastaus pulmodus ja koulutus herra puhemies kaikki puhujat ovat kehuneet tätä esitystä oppositiosta ja hallituksesta ja eduskunta on yksimielisesti tämän esityksen hyväksymässä minä ensimmäinen varapuhemies

en kuitenkaan malta olla tuomatta esiin myös asian toisen puolen

me usein korostamme että tarvitaan keskinäistä välittämistä tarvitaan huolenpitoa itsen lisäksi myös toisesta ne me teemme uudistuksen jossa opiskelevalle ali aviopuoliso opiskeleville aviopuolisoille sanomme että vaikka toinen puoliso on hyväpalkkaisessa työssä ja toinen opiskelija pitämään hyväpalkkaisen isojen tulojen ei tule mitenkään vaikuttaa tämän puolison saamaan asumistukea eli lähetämmekö me sen viestin että tämän hyväpalkkaisen puolison tulee käyttää isopalkkansa itsensä kehittämiseen karibialla lomailuun ja kaiken muun kuin omaan aviopuolisonsa elättämiseen eli pitääkö hänen ajatella vain itseään jo meitä lainkaan puolisoaan puhujalistaius

jarmo ispoimies

minä ole sitä mieltä että tämä tulevaisuutta tulevaisuuteen suuntautuvan sinivihreän hallituksen tuoma esitys on on erinomainen

minä lähden siitä että puolisot hakeutuvat yhteen yhteen ja perustavat virheitä siitä lähti kohtaisesta halusta hankkiutua yhteen tämä nykyinen lainsäädäntö luonne on omalta osaltaan ainut tilanteisiin joissa vettä halua yhteenliittymiseen ei ole haluttu haluttu tunnustaa viranomaisille ja minusta on erinomainen asia tämä laki joka koskee noin kahtatuhatta opiskelijaa mahdollistaa toisaalta avoimemman elämisen parisuhteessa mutta mutta myöskin sen että heittää opiskelijoilla on entistä houkuttelevampaa noudattaa noudattaa voimassa olevia säännöksiä

asian käsittely keskeytetään

toki tämä hallitus perustee tiusanen on on tuonut niin tämän esityksen kuin paljon muitakin opiskelijoiden asemaa erittäin paljon parantavia uudistuksia

tämä jatkaa sitten hallituksen erinomastalinia

arvoisa puhemies on hyvä että vasemmistoliiton pitkään ajama ja esitys siitä että puolison tulot eivät vaikuta opiskelijan asumislisää ei tee tenää siitä kiitos oletukselle ja eduskunnalle joka tätä yksimielisesti hyväksymässä pestiin ja edelleen se ongelma että toinen vasemmistoliiton ajamaan edelleen meidän esillä oleva asia on se että opiskelijan asumislisää ei ole edelleenkään ympärivuotinen edelleen ajatus lähtee siitä että ne kesäkuukaudet pitäisi asua ilmeisesti veden alla taikka ei mennä vanhempien luokse kyllä on kohtuullista että koko muoti vuotiseen asumiseen saadaan myös kokovuotinen puukirkko tämän on ponsi joka seuraavaksi kun korjata olemme tyytyväisiä siihen että hallitus ei kuulu vasemmistoliiton linjan että se että puolison tulot eivät vaikuta opiskelijan asumislisää pääomaa tärkeä periaatteellisesti myös toisin korostaen siis koviksi me näemme että yksilöillä pitää olla myös henkilökohtainen oikeus toimeentulon edustaja zyskowicz tuntui edustavan sellaista ajattelutapaa jossa osa ihmisistä jätetään täysin muiden varaan ja toivoisin että oma ajattelutapa joka tässä tämä periaate nenään ja ajatus siitä että pienituloisten toisin kuin pienituloisen puoliso asuinkumppanin tulot eivät vaikuta jatkossa myös laajennettaisiin esimerkiksi työmarkkinatukea peruspäivärahan tarveharkinnan osalta koska se on myös iso ongelma ja puoliso lairikkoa pieleen varsin pienet tulot viisi pudottaa kokonaan pois tältä puolelta ja on koottu lista jokaisella ihmisellä jokaisella yksilöllä tässä yhteiskunnassa on myös marois henkilökohtaisen toimet ovat valinneet pääsee yksilöiden puolella yksilön oikeuden puolella sitä vasemmisto haluaa perustaa edustaja joe bastos purueristyskovits ja herra puhemies olen todellakin edustaja arhinmäen kanssa tästä periaatteellisesta lähestymistavasta eri mieltä ja valitettavasti olen eri mieltä myös lähes kaikkien muidenkin kansanedustajien kanssa tässä asiassa minun mielestäni

pitää olla velvollisuus myös sitä toista puolisoa kohtaan eikä vain velvollisuus omaa itseään kohtaan

jos perheessä kahdella puolisolla toisellaan hyvät tulot ne mielestäni päällä puolisolla pitää olla velvollisuus huolehtia myös sen pienempituloisen elannosta eikä niin että sen pienempituloisen elanto on yhteiskunnan piikissä ja sen suurempituloisen vähän on tarkoitettu vain hänen itsensä käyttöä en ymmärrä tällaista itsekästä ajattelua ja jaana menee juuri sen singnaalin tekemänä tämän uudistuksia vastaavia että pielisentie on omat tulot on hänen epäillään ja perheestä huolehtikoon yhteiskunta edustaja puumala ja arvoisa puhemies velan käsissä erinomainen hallituksen esitys pitkä odotettu puolisoiden tulojen vaikutus ollut tämän eerolan muinaisjäänne jostain kovin kaukaa aiheuttanut paljon turhaa hallinnollista työtä mistä on etsinyt päästään eroon talon oikein kuten alan tunnettu kun tähän vielä yhdistetään se että myöskin opintorahansa tulorajoissa ja tämän hallituksen kautta eteenpäin niin meillä on erinomainen kokonaisuus opiskelijoitten rannalla toki tarkoita kirveelle riittää tähdellistä opiskelijoiden asema on sellainen johon vielä jo tämänkin hallituksen pitää ratkaisuja löytää oma edustaja zyskowiczille valitettavan harva opiskelijaperhe on kuitenkaan miljonaa viettäneitä karibialla lumi lomailevia opiskelijaperheitä niitä ei kovin paljon puulle näilläkään tulorajoilla millä millä nyt ollaan niin niin ne ovat kohtuullisen pieniä aidan että siellä perheissä ja on valtavia summia tienata itsensä kovinkaan moni nuori ihminen käy valitettavasti ole ole vielä miljonääri että siinä on pitkä sarka tehtävän uskon tämän esityksen edistämään kaikilla tavalla oikeudenmukaisuutta myöskin näissä perheissä tottakai toisesta välitetään ja toisista huolehditaan siitähän tässä ei ole ole kysymys vaan siitä että jokaisella on on myöskin oikeus oikeus hyvään toimeentulo ja ja siihen että toisen tulot eivät omaan toimeentulo vaikka edustaja lahtela tuli sai puhemies röyttässä hyvä hyvä esitys ja tämä edistää ostaa sitä kaksi ihmistä voi voi asua samassa jo apteekin rikoskierre ovat sitä sillä ensio ruskolta yleisavain on löytää asiassa koska tämä käväisimme kyttäysmentaliteetuomassa tukat onkohan löytyy sama eija pitää olla kaksi aika pimu ote tähän liittyen tämä tämä periaate vain pelikuvioon sarvet yleispuhevuorossa kielsi lisätä myös työmarkkina tukkilaistemppu ole ehtinyt nyt hallitustasolla kuten hyvä askel koska ihmiset pitää olla oikeus aina omaa rahaa joka tapauksessa jaetulta että tämä hetken tilanne työmarkkinatuki voi ohjata asioita

asian käsittely keskeytetään

eduskunnan seuraava täysistuntoon ensi maanantaina seitsemästä kahteentoista kello neljätoista ääntä naisen asian käsittely keskeytetään

se maksaa yhteiskunnalle huomattavasti enemmän koska se tarveharkinta tekee teknisiä eroja

eu asioiden parlamentaarinen yhteiskokous sen aiheena on eurooppa kaksituhattakaksikymmentä ja strategia että eun eduskunnan seuraava ensimmäinen varapuhemies

tämän asian käsittely on keskeytettävä suuren valiokunnan kokouksen takia ja kun tämä seuraavan kerran on täysistunnossa silloin kuullaan myöskin eduskunnan oikeusasiamiehen puheenvuoro

valitettavasti tälle täysistunnolle varattu aika on päättymäisillään joten asian käsittely keskeytä

pöydällepanoa varten esitellään kaivertyksen toiminnassa voi myös avustanut tätä mietitä pannaan pöydälle kahdeskymmenes ensimmäistä kaksituhattaviisitoista ps pidettävän tai siis hyvä käydä samoin menetellään pää kertasi kolmannen osion osalta eduskunnan seuraava täysi tiistaina kahdeskymmenes ensimmäistä kaksituhattaviisitoista kello neljätoista

pöydällepanoa varten esitellään päivystyksen kuudessa osin voi myös nostaa tätä mietitä pannaan pöydälle yhdeksästoista yhdettätoista varapuhemies pekka ravi

pöydällepanoa varten esitellään päivystyksen toinen asia puhemiesneuvosto ehdottaatä mietitä pannaan pöydälle kahdeskymmenesviides neljättä kaksituhattaviisitoista pidettävään täysistunto hyväksyttäneen hyväksytään että eduskunnan seuraava täysistuntoon tiistaina kahdeskymmenesneljäs neljättä kaksituhattakaksitoista kello neljätoista

pöydällepanoa varten esitellä paidan seitsemäs puhemiesneuvosto ehdottaa että mietitä pannaan pöydälle kahdeksastoista yhdettätoista kaksituhattaneljätoista pidettävään täysistunto hyväksytään samoin voitaneen menetellä päivystyksen kahdeksan yv kolmetoista ensimmäinen varapuhemies pekka ravi

pöydällepanoa varten esitellään kaiken sen toinen asia puhemiesneuvosto ehdottaatä mietitä pannaan pöydälle kahdestoista yhdeksättä kaksituhattakaksitoista pidettävään täysistunto hyväksyttäneen

eduskunnan seuraava täysistunnon tiistaina yhdestoista yhdeksättä kaksituhattakaksitoista kello neljätoista

pöydällepanoa varten esitellään päivitysksen kolmosasin puhemiesneuvosto herrat tätä mietitä pannaan pöydälle yhdestoista toista kaksituhattaneljätoista pidettävään täysistunto hyväksytään että eduskunnan seuraava täysistunto ensimmäinen varapuhemies pekka ravi

pääos

keskeytettävä

neljätoista pidettävään täysin se hyväksyttäneen hyväksytään samoin menetellään päivän neljännen asian osaa ottaa eduskunnan seuraava täysistunto tiistaina kahdeskymmenesyhdeksäs ensimmäinen varapuhemies pekka ravi

varapuhemies

varapuhemies

asian käsittely keskeytetään

asian käsittely keskeytetään

asian käsittely keskeytetään

asian käsittely keskeytetään

varapuhemies

asian käsittely keskeytetään

arvoisa puhemies tässä esityksessä hallituksen esityksen keskeinen tavoite on koota sienet terveysministeriön alaiset kaksi valvontavirastoa yhdeksi lupa ja valvontaa virastoksi pahoitellen erittäin hyvää on tärkeää että sosiaali terveydenhuollon toimintamalleja yhdenmukaistetaan ja selkeytetään ongelmana on kuitenkin että rupla ja valvontavirasto iran perustettaisiin tai siirrettäisiin varapuhemies

valiokunnan kuulemisen yhteydessä asiantuntijat painottivat alueen valvontatyön merkitystä ja tämän tien määrän ensimmäinen varapuhemies

jos koulun hallinnon virkoja ei tule siirtää uuteen virastoon tai virastoon tulee peruuttaa kokonaan uudet virat sosiaalihuoltoa koskeviin varapuhemies

asian käsittely keskeytetään

se oli presidentti nicolas sarkozyn loistava idea joka akvarellisoitiin juuri kun finanssikriisi iski päälle

mutta kuinka ollakaan sittenpä kävi niin että keksittiinkin että eihän niistä veroparatiiseista pidä luopuakaan vaan tehdään tämmöinen tietojenvaihtosopimus niin kuin ed

lauri oinonen lukee tästä tämän lain nimikkeestä